tämä on valvonnallinen kysymys jossa pitäisi keskittyä tilaajan kouluttamiseen ja sitä kautta se luo sitten sen että myös rehelliset yrittäjät pärjäävät paremmin kilpailussa mukana

tämän päivän keskustelu osoittaa mielestäni sen että nämä olosuhdetekijät ovat todella haasteelliset ja niitä on tässä hyvin erinomaisesti jo käsiteltykin

me ajattelemme niin että kun siellä on lämpöä koko ajan se on hyvä sotilaille mutta sadejaksot tekevät tästä operaatiosta ilmaston osalta erittäin haasteellisen

mietin itse sitä että kun täällä on korostettu että varsinainen operaatio ja partiointi laajemmalle alueelle onnistuu ainoastaan kuivan kauden aikana ja sadekauden aikana jää hyvin suppealle alueelle niin sen takia itse nostan erittäin tärkeään rooliin koko operaation kannalta johtajuuden

se ei ole täällä tullut esille mutta itse näen niin että eri tasoilla komppanian päälliköstä ryhmänjohtajiin ja joukkueenjohtajiin on erittäin tärkeätä että johtajuus nostetaan tärkeään rooliin

silloin kun saattaa jäädä hieman sitä luppoaikaa kun partiointitehtävät ovat suppealla alueella on saatava joukoille ja miehistölle järkevää tekemistä

tietysti aika näyttää sitten missä määrin täällä nämä joukot vaihtuvat mutta riskitaso tämänkin asian suhteen on joka tapauksessa merkittävä

oli hyvä kuulla tietysti puolustusministerin puheenvuorossa se että rekrytointitilanne on tällä hetkellä hyvä

sitähän on täällä nostettu vahvasti esille ja aivan oikeinkin mutta minä kyllä rohkenen väittää että meillä ei nyt taida olla oikeastaan semmoisia konkreettisia esityksiä siihen mitä tulisi tehdä

tässä on todettukin hyvin seikkaperäisesti niin uavn mietinnössä kuin puolustusvaliokunnankin omassa lausunnossa että saattaa olla että sadekauden aikana eteläisen pataljoonan on varauduttava pitkiinkin huoltokatkoihin

rajamäki ministerinä ja asiahan olisi ollut mahdollista hoitaa kuntoon aikaisemminkin

tämä asettaa tietysti omat haasteensa tälle asialle

se missä määrin ilmakuljetuskalustoa on käytettävissä ratkeaa varmaan sitten irlantilaispataljoonan johdon ja operaation johdon välisissä neuvotteluissa

tämä on iso ongelma johon yksittäiset suomen voimavarat eivät välttämättä riitä vaan me tarvitsemme ihan oikeasti tähän laajempaa eurooppalaista yhteistyötä

nostan vielä esille yhden asian joka toivottavasti ei muodostu uhaksi mutta on kuitenkin otettu täällä uavnkin mietinnössä hyvin esille

tahtotila varmasti täällä on

me tarvitsemme vaan konkretiaa miten se pystytään hoitamaan

se ei ole ihan yhden päivän juttu

toinen mielenkiintoinen kysymys tuli tässä edustaja kanervan puheenvuorossa jossa nostitte esille tämän nato jäsenyyden ja totesitte että se toisi uusia mahdollisuuksia suomalaisten puolustamiseen

mutta aivan tarkkaa kuvaa siitä kohdistuuko näistä aseellisia riskejä vai ei on avoin kysymys

hyvin toivottavaa tietysti on että tässä pääpaino kuitenkin olisi kriisinhallinnalla joka on se ykkösasia eikä meidän tarvitsisi sitten tähän aseelliseen selkkaukseen merkittävästi osallistua

olosuhteet toki ovat vaihtuneet tässä vuosien mittaan mutta edelleenkin metsästyksellä on erittäin iso merkitys

on tietysti hyvä että nämä suomalaisille joukoille suunnitellut tehtävät ja toteuttamistapa on täällä käyty varsin hyvin läpi ja painopistealueet luotu

se on monelle tuolla maaseudulla tärkein harrastus tuohan se vähän särvintäkin siihen pöytään

valiokunnan mietintö on varsin hyvin kirjoitettu ja siinä on nostettu niitä tärkeitä elementtejä esille

se tietysti antaa myös porin prikaatissa koulutetulle joukolle jo oman hyvän lähtökohdan että joukot koulutetaan niihin tehtäviin jotka tässä on määritelty

tuossa puolitoista viikkoa sitten valtakunnallisen riistaneuvoston kokouksessa kysyttiin minulta että meneekö tämä kolme euroa läpi ja sitä piti perustella mutta tässä valiokunnan mietinnössä se on perusteltu varsin hyvin

hyvin kannatettava operaatio

toivottavasti alueella saadaan sitten rauha aikaan

nyt kuitenkin uhkatekijöitä on koko ajan olemassa että säilyykö tämä

täällä on aivan oikein perätty rytminmuutosta

mutta kuitenkin mielenkiintoista on todeta se että vasemmalla ja oikealla on hieman erilaiset näkemykset mitenkä tässä saadaan tämä rytminmuutos aikaiseksi

miten sen jälkeen

onko edelleenkin tilanne sama kuin tänä päivänä eli se että me voimme metsästää suurin piirtein ilman minkäänlaista vastinetta aivan erilainen tilanne kuin keski euroopassa

minusta keskusta on tarjonnut erinomaisen mallin saada uusia työpaikkoja siten että valtio ei velkaannu lisää ja minusta nyt hallituksen tulisi ottaa vakavasti tämä esitys jota me olemme esittäneet

tämä on se avainkysymys joka mahdollistaa sen että tämä vapaaehtoistyö jota metsästysseuroissa tehdään varmaan jatkossa ei olisi enää mahdollista

nythän on muistettava hyvin selkeästi se että tehdään näitä kolmiolaskentoja on suurpetoarvioinnit on riista apu olemassa poliisille ja niin edelleen

se varmaan lähtee huomattavasti alemmasta summasta liikkeelle

nyt täytyy muistaa kuitenkin että ei tänä päivänä välttämättä telineitä tarvita näissä tarkastuksissa on erilaisia muita nostolaitteita olemassa niin että kyllä niihin kohteisiin liitoksiin pääsee ilman telinerakennelmia

tässä nyt on viitattu siihen että tämä maksu osittain siirtyy riistanhoitoyhdistyksille

kysymys on pitkälti siitä ovatko nämä lupakuvat tallessa kunnassa niin kuin niiden pitäisi olla ja onko silloin vaadittu rakennekuvia ja ovatko ne rakennekuvat siellä olemassa

se on ihan oikein mutta koko ajanhan meidän pitää täällä eduskunnassa kuitenkin lähteä siitä että emme tätä keskushallintoakaan lähde kasvattamaan vaan että se toimii lakien ja säännösten mukaan mutta sitä ei voida kasvattaa koska kentällä se tärkein työ joka tapauksessa tehdään

meillä on myös infrapuolella selkeästi korjaustarvetta

jos nämä kuvat löytyvät niin sinänsähän itse se tarkistaminen on paljon helpompaa ja uskon että tätä asiaa kannattaa miettiä siitä lähtökohdasta että ei tehdä liian byrokraattista tästä hommasta vaan haetaan semmoinen tapa jolla näitä kustannuksia voidaan alentaa

ihmettelen jos hallitus ei puutu tähän rakennusteollisuuden hyvään esitykseen

kysynkin valtiovarainministeriltä

arvoisa herra puhemies

otatteko tosissanne tämän teollisuudenalan työllisyyttä lisäävät esitykset jotka eivät tuo lisää velkaa valtion kassaan

tätä voi kannattaa kaiken kaikkiaan vaikka täällä on hyviä puheenvuoroja ollut kustannuksethan metsästäjille koko ajan kasvavat ja jossakin varmaan se piikki menee kiinni ja sitten tulee se vastakkainasettelu hyvin helposti

tunnustakaa tosiasia

nyt ei enää näpertely auta

minä odotan sitä hetkeä kun vasemmisto esittää valtion tuella toimivan rakennusliikkeen joka lähtee toteuttamaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa

kaikki esittivät pitkän listan asioita joita ei ole aikaisemmin kuultu ja on todennäköistä ettei tämän jälkeen kuullakaan

erityisesti kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa tuotiin esille koko vaalikauden keskeisiä keskustan esille nostamia asioita yrittäjyyden edistämiseksi mutta tosiasiassahan me tiedämme sen että puheet ovat puheita konkretiaa tarvitaan ja päätöksiä

tärkeintä on lähteä kehittämään ensinnäkin tonttipolitiikkaa rakentamismääräyksiä joilla sitä hintaa oikeasti saadaan alas

kysyn suoraan valtiovarainministeriltä

mihin toimiin hallitus ryhtyy että parannetaan näitä yrittäjyyden edellytyksiä jotka nousivat esille muun muassa kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa

tarkastusvaliokunta on mietinnössään kiinnittänyt aivan tärkeisiin ja oikeisiin asioihin huomiota ja muutamaan otan tässä kantaa

ensinnäkin tuottavuusohjelman osalta on kyllä todettava se että eräässä valiokunnassa on käynyt selvästi ilmi se että tosiasiassa euroja ei ole paljon säästynyt kun näitä linjauksia on tehty ja se ei liene oikea tapa tuottavuusohjelmaa toteuttaa

on tietysti hyvä että valiokunnassa on lähdetty selvittämään ja tutkimaan sen laajuutta mutta tosiasia kai lienee se että nyt pitäisi löytää ihan oikeasti niitä keinoja millä tämä asia saataisiin oikaistua

arvoisa herra puhemies

se vääristää kilpailua ennen kaikkea ja ne yrittäjät jotka maksavat kaikki velvoitteensa aikataulun mukaisesti ja aivan oikein ovat sitten kilpailutilanteessa yleensä huonommassa asemassa

jokelan ja kauhajoen tapahtumien perusteella aselain uudistukselle on kyllä tilaus tavallaan olemassa ja perusteita löytyy

minusta on vähän harmillista se että osa edustajista on hyvin voimakkaasti asettunut vanhoihin poteroihin ja tuntuu että nyt ei voi laajentaa keskusteluakaan

se mikä tämän lain vaikuttavuus sitten on saadaanko sillä jotain uutta aikaiseksi jää nähtäväksi tulevaisuudessa

tämä on yhteiskunnan kannalta ehkä kaikista isoin ongelma minun mielestäni sikäli että terveetkin yritykset joutuvat sitten vaikeuksiin kun niitä työtilaisuuksia ei tahdo tulla kun vilpillisesti toimivat pärjäävät urakkakilpailussa

tosiasiahan on se että televisiokanavat kun sammuvat niin kaikki muut voivat sammua mutta ruotsinkielinen kanava toimii aina että sikäli se on turvattu

itse kuitenkin arvioisin niin että syyt tähän käyttäytymiseen näissä tapahtumissa ovat jossakin muualla

minusta tässä koko esityksessä on sikäli semmoinen ongelma että se pakko sana jos sieltä poistettaisiin niin se ei veisi mitään ruotsin kielen opiskelusta pois jos se pakko sana sieltä poistettaisiin enkä ole varma siitä onko näillä lausumilla loppujen lopuksi yhtään mitään merkitystä tosiasiassa

eivät ne aselailla korjaannu se on täällä jo todettu

me tiedämme sen että yhteiskunnassa on syrjäytyneitä perhepolitiikassa on ongelmia arvot ovat muuttuneet ja vaikka kaikki aseet suomesta kerättäisiin niin siitä huolimatta näitä tapahtumia saattaisi olla myöskin tulevaisuudessa

tietysti tässä olisi kannattanut kyllä täälläkin talossa huomattavasti kovemmalla äänenpainolla nostaa tilaajan ja rakennuttajan vastuuta

se on tänä päivänäkin lain mukaan täysin mahdollista rakennuttaja tilaajan valvoa että näin ei tapahdu mutta ei sitä jäntevyyttä näköjään ole sielläkään ollut ja nyt tämä siirretään vain toiselle taholle

keskikesän juhla juhannus on ovella ja varmaan tänäkin juhannuksena monessa perheessä ollaan surussa sen takia että liiallisen alkoholinkäytön seurauksena onnettomuuksia tapahtunee niin liikenteessä vesillä kuin ehkä muuallakin ja on sikäli tarpeellista käydä tätä alkoholipoliittista keskustelua nyt

kannatan vahvasti että asia selvitetään ja ryhdytään myös toimenpiteisiin että siihen saadaan korjaus

kaiken kaikkiaan tässä on eräs ongelma tällä hetkellä tämä hankeperusteisen kehittämistyön byrokratia joka on erittäin laajaa

toivottavasti tämä keskustelu ja ne puheenvuorot joita on käytetty täällä menevät myös tuolla mediassa läpi ja jokainen miettii sitten missä ne rajat vastaan tulevat

toivon että myös ministeri ottaa tähän kantaa

varmaan on töitäkin tehty sen eteen että kun nämä ovat hyvin pitkälti eu rahoitteisia niin on monesti niin että se raha tulee kovin jälkijunassa ja se aiheuttaa omat ongelmansa tähän työhön

se on minun ymmärtääkseni täysin selvää että kun uusi aselakiesitys nyt on annettu niin sillä on valtiontalouteen myös fiskaalisia vaikutuksia

itse kuitenkin näen että ohjelmillahan me emme tätä asiaa ratkaise vaan me tarvitsemme päätöksiä ja päätösten keskiössä varmasti tulee olemaan se että hintapolitiikka on yksi tärkeä osatekijä

mutta kaiken kaikkiaan näen tärkeänä että tämän kolmannen sektorin joka tekee hyvin paljon talkootyötä toimintaa tuettaisiin hyvin vahvasti ja myös maatalousjaosto omassa lausunnossaan on nostanut tämän asian esille

sikäli näen tämän esityksen joka on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa hyvin kannatettavana mutta kyllä me varmaan tarvitsemme myös sitä että kun tarjoilupaikoissa tätä humalahakuisuutta monilla on niin kuitenkin se tarjoilu päättyy tiettynä aikana

kulutuskäyttäytyminen lienee jonkin verran muuttunut viime vuosina

en tiedä onko se sitten vaikuttanut tähän terveyden edistämiseen millään tavalla ja niihin haittoihin mutta suunta on sinänsä oikea käyttö on liiallista

meillähän suomessa on terveyden edistämisen politiikkaohjelma jota on viety eteenpäin ja osana tätä terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa on myös tämä alkoholihaittojen ehkäisy ja niitten avaaminen

eli sitä kannattaa ehdottomasti viedä eteenpäin

mehän elämme tällä hetkellä taantumassa ellei lamassa ja on varmaan niin että kun työttömyys lisääntyy niin alkoholiongelmatkin tahtovat samanaikaisesti lisääntyä

onko hänestä oikeasti metsästäjäksi

tämän ajan kuluessa hän voi sitä miettiä ja toisaalta hänen ei välttämättä tarvitse panna aseeseen omaa rahaa kun hän ei osta sitä asetta vaan hänellä on siihen holhoojan suostumuksella rinnakkaislupa

se on hyvä minun mielestäni että myös sitten niin sanottu luolametsästys on mahdollista toteuttaa niin että käsiaselupa saadaan jos riistanhoitoyhdistys esittää että on tähän pyyntiin niin kuin tavallaan puoliammattilaisesti osallistuva henkilö

sen sijaan soveltuvuudesta puhuttaessa kun lupa myönnetään niin on aivan oikein että tätä testiä kehitetään ja soveltuvuutta tutkitaan hyvinkin tarkkaan koska kyllä varmaan on niin että tänä päivänä on henkilöitä joilla on lupa mutta joilla välttämättä sitä ei tulisi olla senkin me varmaan kaikki allekirjoitamme

arvoisa herra puhemies

kun käymme tätä verokeskustelua niin olisi ehkä syytä lähteä liikkeelle siitä kuinka pystyisimme parantamaan yritysten veronmaksukykyä

mutta sitten vähän arvioita siitä mitä tässä nyt tulisi tuolla valiokuntakäsittelyssä muuttaa ja parantaa

kaikki investoinnit ovat tapahtuneet muuanne kuin suomeen ja on aika kaukaa haettua että tällä yhteisöveron alentamisella nämä investoinnit lähtisivät käyntiin

selkeästi näen tilanteen niin että kun kuuluminen ampumaseuraan on tavallaan pakollista ennen kuin saa käsiaseluvan niin tämä on hieman eriarvoistava alueittain koska maaseudulla ei juurikaan näitä ampumaseuroja ole

suomen vienti on suurin piirtein samassa asemassa kuin kreikan ehkä kreikalla vielä heikompi mutta olemme hyvällä toisella sijalla siellä häntäpäässä

on lähes mahdotonta pitkiä matkoja ajaa ja sitten kaupungissa käydä sen harrastuksen piirissä että sikäli se on selkeästi eriarvoistava

eli jotakin tämän kilpailukyvyn parantamiseksi olisi tehtävä muutakin kuin näitä veroratkaisuja joita nyt esitetään

on myös niin että vaikka täällä itse ministeri korosti sitä että tämä on hallinnollinen päätös että poliisi voi käydä toteamassa ovatko aseet kaapissa ja ovatko luvallisia niin kyllä se suomalaisissa varmasti herättää semmoisia tunteita että se on selkeästi kotietsintää

meistä itse kukin voisi miettiä mikä on sitten yrityksille tämän yhteisöveron alennuksen todellinen merkitys

eli ne vaikutukset joita hallitus on arvioinut tämän työllistämisvaikutuksista ovat varmaan aika kaukana tulevaisuudessa ja hyötysuhde todella heikko sen suhteen mitkä ovat kustannukset tämän osalta

kyllä tämä lisää byrokratiaa siitä ei minun mielestäni päästä yhtään mihinkään ja toivoisin että tässä olisi ollut sitten harkintaa hieman pitemmälle

eli jos muistamme kun dynaamiset vaikutukset olivat silloin kehysselonteon yhteydessä keskustelussa niin silloinhan hallitus toi voimakkaasti esille että dynaamiset vaikutukset ovat mittavia ja nettovaikutus valtion tuloihin olisi vain muutama kymmenen miljoonaa euroa

mutta kaiken kaikkiaan käsiaseitten luvan kiristämisen osalta olen samaa mieltä että tiukennukseen on tarvetta ja ne linjaukset jotka on nyt tehty ovat pääosin kannatettavia

pitää vaan nyt miettiä ja elää ja asennoitua oikein että rauhallisesti kun menemme eteenpäin niin me saamme sillä parhaan lopputuloksen tämänkin lain uudistamisen osalta

toisaalta on varmaan niin että jokaiselle yrittäjälle mitä vähemmällä verolla pääsee sen parempi mutta tosiasiassa varsin pieniä ovat nämä askeleet yhteisöveron alentamisen suhteen

en sinänsä sitä vastusta mutta kun tiedämme tämän velkataakan mikä tällä hetkellä suomella on niin olisiko ollut järkevämpää kuitenkin hieman porrastaa tätä alennusta